herra puhemies

kolmannekseen tällä torjutaan jopa harmaata taloutta mitä ei tässä keskustelussa vielä ole kukaan ottanut esille

ennen kaikkea tietysti ainakin minulla nyt oli se tuntuma että niistä työntekijöistä lähes kaikki olivat tyytyväisiä ainakin siihen että heillä oli selkeä varma ja jatkuva työsuhde jossa ehdot olivat myöskin yksiselitteiset

asko seljavaara puheessaan itse asiassa todennäköisesti kuitenkin vahingossa ja ehkä tahtomattaankin osui aivan oikeaan kun hän kertoi millä tavalla ihmiset voivat nopeuttaa palvelusetelin avulla pääsemistään leikkaukseen

mutta on joka tapauksessa niin että veikkauksen ja tässä tapauksessa nyt raha automaattiyhdistyksen toimintaedellytykset monopolina suomessa on turvattava koska kolmannen sektorin järjestöjen toiminta on ratkaisevasti riippuvainen näistä rahoista

mutta siihen kuinka suhdannepoliittisesti elvyttävä tämä lakiesitys on liittyy kyllä se ongelma että minun arvioni mukaan tätä tullaan käyttämään todennäköisesti pääsääntöisesti vain suurissa kasvukeskuksissa ja silloin en tiedä pitäisikö miettiä olisiko kenties löydettävissä keinoja joilla vuokra asuntorakentamista myöskin kovan rahan vuokra asuntorakentamista voitaisiin saada syntymään laajemmaltikin

siis kannattaa muistaa että eläkkeitä ei maksa pois lukien valtion eläkkeet julkinen valta vaan ne maksavat työnantajat ja työntekijät

minä uskon että heidän työpanoksensa vaikka tietenkään nyt vertailukokemuksia ei ole kun ei tullut vuokratyövoimaa käytettyä oli parempi ainakin sen takia että heillä oli varmuus siitä että se työ ja sen ehdot ovat yksiselitteisemmät kuin vuokratyönantajan palveluksessa

mutta voi tietenkin kysyä pitäisikö sen olla niin

eikö todellakin pitäisi päästä siihen että esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon välttämättömät palvelut voitaisiin rahoittaa suoraan verovaroista

mutta entäs ne potilaat joilla ei ole varaa sen omavastuuosuuden maksamiseen eikä sen leikkauksen maksamiseen muutenkaan

en löydä tästä esityksestä sanaakaan siitä että tällä esityksellä olisi myönteistä korjaavaa vaikutusta toimeentulotuen varassa olevien ihmisten elämään ja arkeen

heidän asemansa heikkenee ja se on se syy se ideologinen syy miksi me vasemmistoliitossa vastustamme palveluseteliä

tietenkin kysymys aivan lyhytaikaisesta työvoimasta on tietysti toinen mutta en minä nähnyt mitään vaikeutta hoitaa sitäkään ilman vuokratyövoimaa

tiedän aivan hyvin mikä se järjestelmä on ollut ja tiedän myöskin sen että kun se järjestelmä on toiminut kuten se on toiminut että näitä urheilukerhoja kuten muitakin kerhoja jotka rahaa ovat käyttäneet ovat tarkastaneet kerhojen keskuudestaan valitsemat tilintarkastajat niin sitä kauttahan se ongelma pääsi syntymään

se laajempi ideologinen syy on siinä että tällä tavoin aukeaa portti entistä enemmän markkinaperusteistaa terveydenhuollon palveluja ja sillä tavalla eriarvoistaa ihmisiä kun hallitusohjelmassakin kuitenkin vaaditaan että eriarvoisuutta pitäisi vähentää

kun on tämä sosialidemokraattien joukko joka on hehkuttamalla hehkuttanut tätä esitystä niin muistan liian hyvin ne puheet jotka tässä salissa on puhuttu esimerkiksi lapsilisien korotusten osalta miten lapsilisistä pitää saada etuoikeutettua tuloa tai ainakin niistä korotuksista joita tehtiin

ei kukaan silloinkaan oikeasti asioista tietävä sitä halunnut kiistää ettei taitettu indeksi olisi säädetty sellaiseksi kuin se on eläkemenojen ja niiden eläkemaksujen kurissa pitämiseksi

vuokralla asuvat eivät saa jos on aravavuokra asumisesta kysymys kyseisen asunnon rakentamiseen otettujen lainojen korkoja vähentää verotuksessaan

mutta arvoisa puhemies se toinen ongelma johon on kiinnitettävä huomiota on kysymys työsuojeluresurssien leikkaamisesta

mutta minulla on semmoinen tuntuma että jos vtv olisi alusta asti ollut siinä mukana niin olisi kenties siltä taholta syntynyt kysymys myöskin siitä pitäisikö se tarkastus ulottaa näihin kerhoihin

kaikki muut saavat

nämä molemmat kohtelevat eläkeläisiä kaltoin siitä yksinkertaisesta syystä että jos ei eläkeläisiä kohdella kaltoin niin sitten kohdellaan maksajia eli työnantajia ja työntekijöitä kaltoin

on käsittämätöntä että hallitus on leikkaamassa voimavaroja siltä viranomaiselta joka lähes ainoana pystyy puuttumaan harmaaseen talouteen poliisin lisäksi

toivottavasti olen väärässä mutta en ole aivan varma ja siksi vasemmistoliitto on nyt esittänyt tässä että tämän lain yhteydessä omavastuukorkoa laskettaisiin ja se puolitettaisiin

koska saatetaan vuokra asukkaat tasavertaiseen asemaan muitten asukkaitten kanssa

jos työnantajalla on epäily siitä että työntekijä on käyttäytynyt väärin niin mistä hän on tämän epäilyn tässä tapauksessa voinut saada ei ainakaan työntekijän sähköpostiliikenteestä koska hänhän ei ole voinut valvoa sitä kun hän ei ole täyttänyt näitä ehtoja jotka nyt säädetään

valtiovarainministeri jyrki kataisen tunnen sen verran että tiedän että kyllä hän on varmasti vilpittömästi ja parhaansa mukaan pyrkinyt tämän asian ratkaisemaan mutta kuten ed

minun mielestäni me emme ole itää me emme ole länttä me olemme osa tätä maailmaa ja meidän tulee pitää siitä yhteisesti huolta

saarinen teitä kohtaan

te olette toiminut siinä täysin asiallisesti ja niillä tiedoilla mitkä on ollut käytettävissä mutta kysymys on siitä mikä olisi oikea järjestelmä ja sitä minä tässä tarkoitin

mikä on se kaltoin niin siinä on kysymys siitä oikeudenmukaisuudesta tai missä kohtaa on se kaltoin kohtelun oikea kohta siinä ratkeaa myöskin kysymys tästä oikeudenmukaisuudesta

se ei ole kuitenkaan ensisijainen tarkoituksemme tai pyrkimyksemme toki se on tietysti pyrkimyksemme mutta pyrkimys liittyy siihen että haluamme sillä viestittää että se vastaava alennus eli omavastuukoron puolittaminen pitää saada aikaiseksi aravavuokra asunnoissa

ennen kaikkea meidän pitää pitää huolta tämän maailman rauhasta

salolle että kyllä meidän nyt pitäisi kuitenkin tässä salissa tässä eduskunnassa huolehtia siitä etteivät korkeimmat oikeusistuimet korkein hallinto oikeus tai korkein oikeus joudu tekemään ennakkopäätöksiään ikään kuin arvuutellen mitä se eduskunta on säätänyt

sitä nyt selvittää hallitusohjelmaan kirjattu työryhmä johon on turvattu myöskin eläkeläisjärjestöjen edustus ja siellä se keskustelu pitää käydä

eli hänen on pitänyt saada se jostain muualta

suomen julkisen talouden vaikeudet ovat osaltaan seurausta suomen vientiteollisuuden vaikeuksista

jos aravavuokratuotantoa halutaan saada liikkeelle tai jos sitä ylipäätään olisi haluttu saada liikkeelle jo viime vuosien kuluessa niin omavastuukoron laskeminen olisi ollut se välttämätön ehto ja sitä kautta tietenkin vuosimaksun alentaminen joka on se varsinaisesti vuokranmaksajille keskeinen asia koska se vaikuttaa siihen vuokraan ja sitten sitä kautta myöskin rakennuttajien uskoon siihen että vuokrat pysyvät sellaisella tasolla että niitä vuokralaisia löytyy maksamaan niitä vuokria

mutta pitääkö jostain muualta saatujen epäilyjen vuoksi valvoa nimenomaan sähköpostien tunnistetietoja ja kertoa siitä työntekijälle täyttää nämä kaikki ehdot jotka tässä on mainittu

minä olen lukenut hesaria edustaja tuupainen täällä luki joskus viime keväänä tai koska hän nyt lukikaan minä luin viimeksi tänä aamuna

suomen vientiteollisuuden vaikeudet ovat seurausta globaalin talouden erilaisista seurauksista

minusta lait pitää säätää niin ja toivottavasti valtiovarainvaliokunta huolehtii siitä että mietintö kirjoitetaan niin että ei jää tulkinnanvaraa siitä mitä on tarkoitettu

minä ihmettelen mihin tässä katsannossa tätä lakia tarvitaan

sen vuoksi on välttämätöntä että pyrimme toimimaan niin että suomalaiset tuotteet käyvät kaupaksi maailmalla koska se on ratkaisevaa suomalaisen terveydenhuollon koulutuksen sosiaaliturvan ja kaikkien muiden hyvien asioitten joita julkinen palvelutuotanto tuottaa kannalta

tässä on ollut se tulppa jonka pois nykäiseminen olisi välttämätöntä että ara tuotanto lähtisi oikeasti liikkeelle

kyllä tarvitaan uusi laki mutta ei tarvita tällaista lakia joka entisestään saattaa aiheuttaa lisää hämmennystä lisää epäluottamusta

olen ollut työnantajakin entisessä elämässäni enkä kyllä haluaisi missään tapauksessa käyttää tunnistetietojen penkomista juuri siitä syystä että se lisää epäluottamusta

olen ollut alusta asti sitä mieltä kun tutustuin keskustan kotikuntamaakunta malliin sikäli kuin siihen on pystynyt että sillä ja hallitusohjelman kakkosvaihtoehdolla eli sote alueisiin perustuvalla mallilla ei ole kovin suurta eroa

tiusasen vastalauseessa on sitten lausumana esitys siitä että aravaomavastuukorkoon puututtaisiin ja lämpimästi siihen ministeriä myöskin rohkaisen

kun puhutaan valtion ja kuntien jako osuuksista silloin kannattaa muistaa että valtionveron ja kuntaveron kohtaanto on erilainen

mutta pelkkä hintakilpailukyky ei kuitenkaan yksin ratkaise suomalaisen vientiteollisuudenkaan ongelmia

tästä syystä arvoisa puhemies kannatan ed

ja kun karsin edustaja rehulan ryhmäpuheenvuorosta pois sen välttämättömän sanoisiko nyt vaaliuhon niin en vieläkään ole saanut itseäni horjahtamaan siitä käsityksestä että mallimme ovat itse asiassa aika lähellä toisiaan

tämä puolen prosentin alennus vaarantaa tämän kestokyvyn ja uhkaa nostaa työnantajien ja työntekijöiden eläkemaksuja voimakkaasti

jos me verotamme valtionverolla joka on progressiivinen ja käytämme ne rahat muun ohella valtionosuuksien korottamiseen niin se on sosiaalisesti paljon oikeudenmukaisempaa kuin se että pakotetaan kunnat kun valtionosuudet eivät riitä kattamaan niitä menoja korottamaan kunnallisveroprosenttia

toki rohkaisen mielelläni myöskin valtiovarainministeriön virkamiehiä kun täällä on tätä keskustelua käyty mikä heidän merkityksensä on

yrttiahon ehdotuksia lain hylkäämisestä ja lausumasta

sen verran on vanhaa kokemusta että kyllä heilläkin nyt joku merkitys taitaa kuitenkin siinä asiassa olla vaikka me poliitikot aina sanomme että mehän tästä päätämme

sote alueille ja tuottamisvastuualueille tulee kyllä ihan oma alijäämän kattamisvelvollisuus niin että se sote palveluitten osalta helpottuu siltä osin

itse asiassa minun mielestäni olemme tilanteessa jossa olisi välttämätöntä vähän perusteellisemmin pitäytyä pohtimaan sitä minkälaisella talouspolitiikalla oikeasti saamme kokonaiskysynnän ja sitä kautta bruttokansantuotteen kasvamaan niin että sitä jaettavaa olisi enemmän ja että myöskin verotuloja olisi enemmän ja työllisyys olisi parempaa jolloin voisimme käynnistää tällaisen positiivisten asioitten kierteen kun nyt kierre tuppaa olemaan sinne negatiiviseen suuntaan

tänäänkin sosiaali ja terveysvaliokunta huomaamattaan antoi taas kunnille yhden lisätehtävän ilman korvausta ettei puolustusministeriön kehys joutuisi vaaranalaiseksi

tämä on tosi iso asia ja sen takia ei riitä pelkästään se että taitetun indeksin poistamista vaaditaan vaan sen takia että sillä voi kuvitella saavansa seuraavissa vaaleissa ääniä koska se on vain osa tätä eläkejärjestelmää

minä oletan että jos te olisitte olleet tätä tekemässä te olisitte perustaneet tämän sote orpojen komitean jossa me istuimme kaksi viikkoa ja näimme aika paljon vaivaa niiden ongelmien kanssa jotka syntyivät ihan jostain muusta kuin näistä peruslinjauksista

kun kerkisin ennen tänne tuloa yli kahdenkymmenenviiden vuoden ajan tätä menoa seurata niin pikkuisen minulle jäi jonkunlainen heikohko usko tämän salin voimaan valtiovarainministeriön virkamiehiä vastaan ja on pakko sanoa että ei se vieläkään ole kokonaan se epäusko kadonnut

tällä kehityksellä joudutaan siihen että tämä jako osuus mistä täällä on kovin kauniisti puhuttu suuntautuu väärin

te olisitte olleet aivan samojen ongelmien edessä ja todennäköisesti siitä teidän kotikuntamaakunta mallistannekaan ei olisi tullut ihan yhtenäistä

se on kuitenkin sellainen osa että se aiheuttaa hyvin monille eläkeläisille pahaa mieltä ja siksi pitää selvittää onko olemassa joku mikä on se järjestelmä

kunnissa veroa nostetaan ja se on tasavero

se on sitä rajoista ja rakenteista riippumatta

rakenteet merkitsevät jotakin vain jos ne vaikuttavat potilaan parantamisen helppouteen taloudellisuuteen tai yhdenvertaisuuteen

nyt se on joiltain osin merkittävästikin parantunut mutta valitettavasti on todettava että kuntien vuokrataloyhtiöistä jotka ovat siis ainakin tasearvoltaan ylivoimaisesti suurin kuntien omistuserä ja niiden omistamista tytäryhtiöistä vieläkään ei ole kyllä päästy riittävään selvyyteen

ministeri hyssälä te esititte todella komean listan mutta yksi siitä puuttui työmarkkinatuki

vanha tupoviisaus sanoo että kun neuvottelijoiden mukaan kyse on periaatteesta eikä rahasta niin kyse on rahasta ja kun ministeri sanoo tässä että kyse on rakenteesta eikä rahasta niin kyse on tässäkin rahasta

se on se ensisijainen tuki jolla työttömyyden aiheuttamaa köyhyyttä pystyttäisiin parhaiten leikkaamaan

pitää kysyä välttämättä ehkä jossain määrin näitten euroopan kriisimaitten opetuksen seurauksenakin mikä on leikkausten eli supistavan politiikan ja toisaalta investointien julkisen kulutuksen kasvun ja myöskin kotimaisen kulutuksen kasvun oikea suhde

muuten meni oikein mutta sanajärjestys vähän väärin

kuntarakenneuudistuksen tulee tukea sote uudistusta

on kyse siitä mikä on näitten yhtiöitten asukkaitten asema suhteessa normaalien kuntalaisten asemaan

kun edustaja tuupainen viittasi näihin eläkerahastoihin että otetaan sieltä ne korot niin ne korothan otetaan sieltä nyt niillä maksetaan eläkkeitä tällä hetkellä ja se pitää osaltaan eläkemaksuja kurissa

sote uudistuksesta nousee vastattavaksi kaksi kysymystä

kuinka monta sote palvelujen järjestämiseen aidosti kykenevää kuntaa syntyy

mutta siis kysymys on sen tulonjaon oikeudenmukaisuuden arvioinnista joka tapahtuu eläkkeiden maksajien eli nyt työssä olevien ja myöskin tulevien sukupolvien välillä ja toisaalta sitten eläkkeensaajien jotka osaltaan ovat tietysti samoja henkilöitä mutta niin pitkällä aikavälillä että osa siitä porukasta kerkiää jo poistua nauttimasta tai maksamasta niitä etuja ja tästä syystä pidän

viitanen täällä viittasi että jos viiden vuoden kuluttua asuntojen hinnat ovat voimakkaassa nousussa niin rakennuttajat jotka nyt lähtevät liikkeelle ja käyttävät tämän avustuksen hyväkseen voivat kapitalisoida itselleen sen hyödyn ja siinä suhteessa nyt ainakin tämmöistä aika tarkkaa seurantaa kannattaa harrastaa

se siis elvyttää mutta kun sen rahoitus samalla nostaa energiaverotusta ja sitä kautta asumiskustannuksia ja pienentää ihmisten muuhun käytettävissä olevaa tuloa niin se ei heikennä elvytystä

sata komitea on käsitellyt tätä asiaa ja toteaa että on aivan välttämätöntä korottaa näitä pienimpiä työttömyysetuuksia ja sitten ei kuitenkaan esitä mitään koska pitää noudattaa kestävyyden periaatetta myöskin tässä

toiseksi mihin asettuu erva alueiden ja kuntien ja sote alueiden välinen raja erikoissairaanhoidossa

vastaus ei ole niin yksinkertainen että leikatkaa leikatkaa siinä mooses ja profeetat vaan kyllä talouden toimeliaisuus aina perustuu ihmisten tyydyttämättömistä tarpeista syntyvän hyödykkeiden saamishalun ja kulutuksen kasvuun

kumpi teistä määrittelee kestävyyden perusteen tältä osin ministeri katainen vai te ministeri hyssälä

me voimme rakentaa ainutlaatuisen yhtenäisen ja ehyen terveydenhuollon mutta voimme myöskin pahimmillaan romuttaa suomalaisen jo nyt hyvän erikoissairaanhoidon

mutta tämä nyt kuuluu näihin lakiesityksiin joissa toivomme että hyvin kävisi vaikka pieniä epäilyksiä on

parempi joka tapauksessa yrittää kuin istuskella vain kädet taskussa ja toivoa että paratiisi laskeutuisi maan päälle mitään tekemättä

nämä rahat loppuvat hyvin nopeasti juuri sen takia että aiempaa lisäbudjettia tätä varten ei ollut

sitten tämän nyt käsittelyssä olevan esityksen yksityiskohtaisempaan sisältöön pari asiaa

karjulalle todeta että lissabonin strategiaan sitoutuminen olisi saattanut olla helpompaa jos alun perinkin olisi päätetty pitää siitä koko strategiasta kiinni

voi olla että tällä lainuudistuksella ei olisi vaikutettu kauhajoen tai jokelan tapauksiin mutta on aivan selvää että ne tapaukset vaikuttavat tähän lakiin ja se on oikein

tai vielä ehkä tähän yleiseen asiaan sen verran kun edustaja pekkarinen täällä antoi ymmärtää että kun meillä on vientiteollisuuden ja muunkin tuotannollisen toiminnan kannalta mennyt aika lailla huonosti ja työttömyys on lisääntynyt niin se olisi ikään kuin hallituksen syy

akaan penttilä eduskunnan lausumat velvoittavat yli vaalikausien rajojen velvoittavat myöskin tulevia hallituksia niin että siltä osin tämä esitys on perusteltu

tässäkin salissa se hyväksyttiin aika paljolti sillä saatteella että myöskin se kolmas tukijalka eli tämä sosiaalinen koheesio pidetään kunniassa mutta siitä luovuttiin aika äkkiä

näin pitää olla koska kyllä ihmisillä on todella huoli siitä teemmekö me mitään jotta tällaiset toimet eivät voisi toistua ja siihen ei riitä se pelkästään että me hoidamme ihmisten mielenterveyden kuntoon